päihdeäitien hoidon järjestäminen on erittäin tärkeä asia ja ennen kaikkea se on sellainen asia johon meidän pitää vahvasti puuttua

vaikka työterveydenhuolto ei varsinaisesti tähän nyt kuulu tulee sen kehittämisen tapahtua samassa linjassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kokonaisuuden kanssa

sitä kautta tämä tulee vielä meille entistä tärkeämmäksi asiaksi ja meidän on saatava tämä kokonaisuus myös kuntoon

varsinkin pitkäaikaistyöttömien ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten pitkäjänteinen elämänhallintaan ja työhön kuntouttaminen ei mahdollistu nykyisellä rahoitusjärjestelmällä eikä pätkätoimenpiteillä

ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto

siihen liittyy ythsn kokeilu muun muassa etelä karjalassa lappeenrannassa ja seinäjoella ja tämän osalta meidän yliopisto opiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat eivät ole ythsn suhteen yhdenvertaisessa asemassa minkä takia toivoisin että tämä myös huomioitaisiin siinä jatkotyöstämisessä

aivan lopuksi lyhyesti

sosiaali ja terveysvaliokunta piti myös ehdottoman tärkeänä että henkilöstön oikeusturvaa ei missään olosuhteissa heikennetä kun näitä kaikkia lainsäädäntökokonaisuuksia viedään eteenpäin

yksilöllisen ihmisen oman räätälöidyn hänen tarpeitaan vastaavan suunnitelman toteuttaminen on mahdollista mutta se vaatii aivan uudenlaista ajattelua ja päätöksentekoa

veteraanien tukeminen

meidän tulee nähdä se tosiasia että joidenkin ihmisten kuntoutus ja työelämään siirtyminen vaatii enemmän ja vie myös aikaa joskus jopa vuosia

se on aito huoli

tästä syystä toivoisin että nykyinen hallitus aidosti puuttuu pitkäaikaistyöttömien ihmisten kuntoutukseen ja työllistämiseen siten että toimet ovat pitkäjänteisiä suunnitelmallisia eikä muutaman kuukauden työllisyyspätkiä joiden jälkeen ihminen palaa sinne mistä tulikin tai jatkaa jonkun ajanjakson jälkeen sieltä mihin jäi

olen kotipalvelun ja kotihoidon kanssa yhdessä haarukoivat kaikki veteraanit ja sitä kautta me olemme hyvin saavuttaneet ja löytäneet nämä henkilöt ja voineet turvata heille sen tarvittavan kuntoutuksen

esimerkiksi etelä karjalan näkökulmasta lappeenrannan kaupunki on laittanut lisää rahaa mutta pienet kunnat eivät ja meidän alueellamme veteraanit ovat olleet eriarvoisessa asemassa

näin olisi tapahtunut myös kotimaakunnassani etelä karjalassa imatralla

perusterveydenhuolto on voisiko sanoa meidän kivijalka ja valitettava tosiasia on se kuten valiokunnan mietinnössäkin on todettu että ihmiset pääsevät aivan liian harvoin ja liian myöhään perusterveydenhuollon piiriin ja tämä on se yhteinen haaste ja muun muassa sosiaali ja terveydenhuollon isojen rakenteiden kautta meidän pitää tämä asia saada kuntoon

tämän päivän keskustelu on jo osoittanut että maahamme on saatu kunnianhimoinen ja päämäärätietoinen hallitus jolla on edessään suuret haasteet

arvoisa puhemies

jos nyt tämän minuutin puheenvuoron aikana puutun yhteen lauseeseen joka minun mielestäni oli se joka minua kaikkein eniten hämmästytti ja joka oikeastaan tuli kahteenkin otteeseen ed

sillä on myös täydet mahdollisuudet onnistua ja tehdä suomesta tasa arvoisempi ja oikeudenmukaisempi maa jokaiselle kansalaiselle

heikkisen puheenvuorossa

valiokunnan lausunnossa oli

kun puhuitte äsken siitä ja vertasitte osa aikaeläkkeelle siirtyviä ihmisiä keskustelitte samaan aikaan läskeistä ja alkoholin käytöstä ja tämän tyyppisistä asioista niin miten näitä asioita voi verrata

nämä tavoitteet ovat paitsi kunnianhimoisia myös välttämättömiä

toinen asia

kyllä tämä osa aikaeläkejärjestelmä mahdollistaa työssäjaksamisen

arvoisa puhemies

kävin eilen itse lääkärillä joka oli osa aikaeläkkeellä ja hän sanoi että hän on siirtynyt osa aikaeläkkeelle siitä syystä että hänen vaimonsa on niin huonossa kunnossa että joko hän on kokonaan pois työelämästä mutta tämä mahdollistaa hänen työssä olemisensa ja työssäjaksamisensa kun hän pystyy käyttämään osa aikajärjestelmää hyväkseen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunta teki yhteisen lakiesityksen joka oli ensinnäkin huomattavasti tiukempi kuin tämä lakiesitys ja se sai

ja kaikki muut

monellakaan alalla ei ole päästy takaisin lamaa edeltävään palvelutasoon

mutta arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunnassa tehtiin myös asiantuntijoille selkeä kysymys siitä mitenkä he näkevät tämän alkoholimainonnan lainsäädännön ja kaikki muut asiantuntijat olivat sitä mieltä että he tukisivat niin sanottua ranskan mallia tai tuotemerkintää ainoastaan panimoteollisuus oli asiantuntijoista se joka katsoi että tämä hallituksen esitys tällaisenaan on hyvä

arvoisa herra puhemies

tämän rinnalla meidän on arvioitava myös lapsiperheiden riittävä sosiaaliturva niin minimivanhempainpäivärahataso elatustukitaso kuin myös lapsiperheiden asumistuki

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä kilpailu ja kuluttajaviraston toimivaltaa selvittää ja valvoa kilpailuneutraliteetin toteutumista yksityisen ja julkisen taloudellisen toiminnan välillä

sivistysvaliokunta teki mielestäni erittäin hyvän lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle

kun me nyt perhepoliittisen linjanvedon yh teydessä karsimme kuntien velvoitteita ja pyrimme kohdentamaan resursseja nykyistä tehokkaammin olisi tärkeää satsata nimenomaan lapsiperheiden tavallista arkea tukeviin peruspalveluihin

arvoisa herra puhemies

se suhtautui asiaan erittäin kriittisesti

tämä työllisyyslisäbudjetti kertoo hyvin hallituksen vahvasta tahtotilasta työllisyyskehityksen suhteen

se toi siellä esille muun muassa sen että alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä sen tavoitteena tämän alkoholimainonnan osalta pitää olla nimenomaan täyskielto

aktiivinen työvoimapolitiikka rakennemuutostilanteiden hyvä hoito nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten yhteiskuntatakuu aikuiskoulutuksen kehittäminen ja niin edelleen

sieltä saamme kaikkein parasta tulosta aikaan

esityksen tavoitteena on luoda euroopan komission edellyttämä kansallinen valvontamekanismi jonka avulla erityisesti hinnoittelun markkinaehtoisuuden toteutumista voitaisiin valvoa kuntien ja kuntayhtymien taloudellisen toiminnan yhtiöittämisvelvollisuutta koskevien poikkeusten osalta

sivistysvaliokunta myös puuttui tähän televisiomainonnan aikarajaan elikkä sieltä esitettiin että tämä aikaraja ei olisi riittävä vaan sitä pitäisi nostaa tunnilla

tarvitsemme myös kasvua tukevaa elinkeinopolitiikkaa työelämän parantamista ja monipuolisia toimia jotka tähtäävät työurien pidentämiseen

kun neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto pelaavat monet asiat ratkeavat parhain päin jo ennen kuin niistä ehtii kehittyä mitään ongelmia lapsen kasvuun tai kehitykseen

arvoisa rouva puhemies

olisi hienoa jos tämä sali olisi nyt täynnä edustajia keskustelemassa tästä asiasta koska me olemme kuitenkin yhteiskunnan ytimissä siinä mielessä kuinka suomalainen yhteiskunta huolehtii kaikkein heikompiosaisimmista ja kaikkein köyhimmistä ihmisistä

ongelmana on kuitenkin se että esimerkiksi internetissä nuorten on mahdollista katsoa vastaavia ohjelmia ympäri vuorokauden elikkä siltä osin tämä televisiomainontaan liittyvä aikataulutus ei välttämättä tänä päivänä ole sitä mitä se ehkä muutamia vuosia sitten oli

esimerkiksi neuvolan sekä kouliopiskeluterveydenhuollon palvelut ovat niukenneet normiohjauksen korotettujen valtionosuuksien sekä valvonnan myötä karhut ovat yhä esimerkiksi neuvola sekä koulu ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat tiukentuneen normiohjauksen korotettujen valtionosuuksien sekä valvonnan myötä parantuneet

jos kunta kuitenkin järjestää palvelut tai toiminnan markkinaehtoisesti ja myy palveluja markkinoille toiminta tulee yhtiöittämisen piiriin ja siten myös kilpailu ja kuluttajaviraston valvontaan

nyt sitten on jotenkin harmillista se että me menemme tässä keskustelussa sata komitean taakse tässä asiassa että sata komitea on nyt esittänyt että koska meillä ei ole yhteiskunnallisesti riittävän hyvää selkeätä järjestelmää jossa me pystyisimme osoittamaan mitenkä paljon ja minkälaista köyhyyttä meillä suomessa on niin me tarvitsemme lainsäädännön sen osalle

myös perustuslakivaliokunta katsoi että tämä lakiesitys on ristiriitainen viitaten muun muassa urheilukilpailuihin liittyvään mainontaan ja muuhun ulkomainontaan

kaikkien terveystarkastusten ja erityisesti laajojen terveystarkastusten toteuttaminen on huomattavasti yleistynyt niin neuvolassa kuin kouluterveydenhuollossa

esityksen mukaan kilpailu ja kuluttajavirasto voisi puuttua valtion kunnan tai kuntayhtymien sellaiseen menettelyyn tai toiminnan rakenteeseen joka vääristäisi tai estäisi kilpailua

siltä osin tämä lakiesitys on menossa parempaan suuntaan mutta toivoisin että kun seuraavaa alkoholilain kokonaisuudistusta käydään läpi niin tätä sivistysvaliokunnan tahtotilaa noudatettaisiin myös sitten seuraavassa lakiesitysvalmistelussa

jollakin tavalla näen tämän asian sillä tavalla että nyt me haemme itsellemme taustaa tälle asialle kun kyse on meidän omasta tahdostamme

kilpailua vääristävällä tai estävällä menettelyllä tarkoitetaan sellaisia toimintatapoja joiden seurauksena kilpailu ei ole tasapuolista julkisen ja yksityisen sektorin elinkeinotoiminnan välillä

sen vuoksi on tärkeää että kouluterveydenhuollon parantamista jatketaan edelleen

esityksen mukaan virasto voisi puuttua kaikkeen kilpailua vääristävään menettelyyn sen muodosta tai ilmenemistavasta huolimatta

ja sen takia toivoisin että kun tätä keskustelua sitten tulevaisuudessa käydään niin me jokainen valmistelemme omia hallitusohjelmiamme

samassa hengessä myös ensi vuonna voimaan tuleva oppilas ja opiskelijahuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on osoitus hyvästä ehkäisevästä peruspalveluita turvaavasta laista jonka olemme saaneet aikaan vaikeasta taloustilanteesta huolimatta

ja kun ensi keväänä kukin puolue tekee omia päätöksiä ja linjauksia kuinka tähän köyhyyteen aidosti todellisesti puututaan ja eriarvoisuuden vähentämiseen niin meillä olisi poliittista tahtoa kaikilla ryhmillä siihen että me myös puuttuisimme tähän peruskysymykseen ilman että me odottaisimme sata komiteaa tai sitten tulevia arvioita tai tarkasteluja siitä minkälaista köyhyyttä meidän suomalaisessa yhteiskunnassamme on

sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijoiden mukaan osittain epäselväksi kuitenkin jää milloin säännös ylipäätään koskee tilanteita missä on kysymys kuntia tai kuntayhtymiä lakisääteisesti velvoittavista sosiaali ja terveydenhuollon tehtävistä tai muista vastaavankaltaisista tehtävistä

arvoisa puhemies

kun puhumme kuntien järjestämisvastuulla olevista sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluista on hyvä pitää mielessä että valtiolla on vain ohjaava rooli siinä miten palvelut kunnissa järjestetään ja mihin valtionosuudet tarkasti ottaen käytetään

erityisen tärkeää on määritellä tässä yhteydessä etteivät kuntien ja kuntayhtymien lakisääteiset tehtävät ja kuntien palveluvelvoitteet ja muut vastaavanlaiset tehtävät kuulu tähän lainsäädännön soveltamisalan piiriin

olen aivan varma että meillä on riittävästi tietoa mutta meillä ei ole kyllä valitettavasti riittävästi tahtoa

siksi olisi tärkeää aivan kuten valiokunnan mietinnössä on painotettu että parhaat käytännöt ja kuntien kehittämät vaikuttavat kustannustehokkaat mallit hyödynnetään

tässä yhteydessä on tärkeää painottaa julkisen sektorin toiminnan muitakin yhteiskuntapoliittisia tavoitteita kuin ainoastaan taloudellisen kilpailun toimivuutta

yksi iso toimintamalli tai oikeastaan toimintafilosofia on ennalta ehkäisevien palveluiden tehostaminen ja palvelukokonaisuuksien järjestäminen niin että ennakoivasta ja monialaisesta työstä saadaan paras tulos aikaan

ja nyt kuten täällä on aikaisemmin jo todettu me olemme kehittäneet hyvän huoltoriitojen tuomioistuinsovittelumenetelmän jossa käytetään asiantuntijoita lähinnä sosiaalityöntekijöitä sekä psykologeja avustamaan tässä vaikeassa elämäntilanteessa

kilpailu ja kuluttajaviraston toimivalta on todella vahva

virastolla on valtuus kieltää kilpailuneutraliteettia vaarantava menettely ja toimintarakenne ja asettaa kiellon tai velvoitteen tehostamiseksi uhkasakko kuten täällä äsken jo todettiin esimerkkinä

ennaltaehkäisyllä voidaan saavuttaa myös suuria taloudellisia säästöjä lastensuojelussa psykiatrisissa palveluissa vanhustyössä ja terveydenhoidossa

esimerkiksi lasten huostaanoton ja sijoittamisen kustannukset ovat niin suuret että yhdenkin huostaanoton välttämiseksi melkein mikä tahansa määrä ehkäisevää työtä tai avohuollon työtä on kannatettavaa

käytännössä tämä merkitsee sitä että virastolla on mahdollisuus määritellä hyväksyttävät palvelujen tuotantomuodot kunnan hoitaessa sille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä

nämä tilanteet ovat usein erittäin vaikeita varsinkin jos lapset joutuvat tähän välimaastoon ja riita koskettaa ennen kaikkea heitä

mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää

nyt meidän yksi suuri ongelma on se että meillä on suuri pula pätevistä kokeneista sosiaalityöntekijöistä sekä psykologeista joita tämä työ ennen kaikkea vaatii

tämän faktan pitäisi pysäyttää meidät kaikki ajattelemaan miten kunkin omassa kunnassa palvelut järjestetään ja onko kaikki voitava tehty jotta lasten hyvä kasvu on turvattu

kunnalla pitää aina olla oikeus valita itsenäisesti itselleen parhaiten sopivat palvelutuotantotavat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä

eli koska varsinaisia lastensuojelupalveluita kuitenkin tarvitaan ne pitää myös resursoida riittävästi ja järjestää palvelut vaikuttavasti

mitenkä tämän kokeilun laajentaminen pystytään tulevaisuudessa toteuttamaan kun meillä samanaikaisesti on pulaa näistä työntekijöistä

arvoisa puhemies

aivan kuten kuntalain muuttamisen yhteydessä tällä lailla on merkitystä kuntien rakenteisiin ja palveluiden kokonaisuuteen

näiden lakien merkitys kunta ja palvelurakenneuudistukseen ja esityksen

ja tarvittavaa aikaa kunnissa se että esityksen valmisteluun tarvitaan aikaa kunnissa

olen tyytyväinen että talousvaliokunta on yhtynyt sosiaali ja terveysvaliokunnan näkemykseen jotta siirtymäaika todellakin siirretään vuoden kaksituhattakuusitoista

myös keskusteluun on päättynyt

hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi panee täytäntöön lääkedirektiiviin tehdyt muutokset joilla estetään lääkeväärennöksien päätyminen lääkkeiden lailliseen jakelukanavaan

valtion talousarviossa perusopetuksen osalta ollaan vähentämässä valtionosuutta ensi vuoden osalta

laissa ehdotetaan säädettäväksi lääkkeiden välittämisestä ja lääketehtaiden velvollisuudesta varmistaa että lääkeaineiden toimijat ovat luotettavia ja rekisteröityjä toimijoita

lakiin tulee myös ilmoitusvelvollisuus epäillyistä lääkeväärennöksistä

lisäksi lääkepakkausten jäljittämistä helpottavia ja aitoutta varmistavia turvaominaisuuksia lisätään ja valvonnan tehostamiseksi lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen tiedonsaantioikeuksia täsmennetään

arvoisa herra puhemies

heikkiselle vastauksena minkä takia vuorotteluvapaa ei korvaa osa aikaeläkettä on ensinnäkin se että vuorotteluvapaa on aina määräaikainen ja sitten vuorotteluvapaa on myös kokopäiväinen

on hienoa todeta se että suomessa laillisessa jakelukeskuksessa ei ole havaittu lääkeväärennöksiä ja tästä syystä tämä tila on ehdottoman tärkeä säilyttää

kysyisin teiltä

kuinka hallitus aikoo turvata nimenomaan näitten erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuuden ja oikeuden saada sitä riittävää opetusta jotta heidän oppimisen edellytyksensä turvataan

elikkä osa aikaeläke jatkuu pitempään ja se on myös puolipäiväinen tai miten se nyt sitten halutaan puolipäiväinen useimmiten

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

on aivan totta että ilmastonmuutokseen me emme pysty vaikuttamaan lähivuosien aikana mutta me voimme vaikuttaa siihen että saimaannorpilla ja ennen kaikkea kuuteilla olisi mahdollisimman hyvät ja turvalliset olosuhteet kehittyä saimaalla ja saimaan alueella ja tähän kokonaisuuteen liittyy nimenomaan tämä yhtenäinen verkkokalastuskielto saimaalla on se sitten vapaaehtoisesti toteutettuna tai sitten asetuksen kautta

arvoisa herra puhemies

meille kaikille on varmasti itsestäänselvyys se että nykyisellä kunta ja palvelurakenteella me emme pysty tulevaisuudessa tarjoamaan kuntalaisille niitä palveluita mitä he tarvitsevat

sen takia meidän on vahvasti mietittävä mitenkä tulevaisuudessa me onnistumme tässä

tiedämme nyt että kuri on päässyt höltymään ja huonoa taloudenpitoa on katsottu läpi sormien

sen takia tämä kunta ja palvelurakenneuudistus on tämän hallituskauden ja varmasti vielä seuraavankin hallituskauden yksi tärkeimpiä hankkeita jossa meidän on onnistuttava

itse henkilökohtaisesti epäilen tämän vapaaehtoisuuden onnistumista mutta tietenkin se on se ensimmäinen lähtökohta tälle asialle mutta toivo on tässä yhteydessä heti

kreikalle annettavaa pelastuspakettia ei tehdä vain kreikan pelastamiseksi vaan koko euroalueen vakauden ja talouden uskottavuuden palauttamiseksi

kuten täällä on tullut esille niin perustana täytyy olla vahva terve elinvoimainen peruskunta joka pystyy järjestämään rahoittamaan kehittämään ja tuottamaan ihmisille tarvittavat palvelut